on kuitenkin ihan liian usein havaittavissa sitä että vanhemmat jäävät erimielisiksi ja hakevat ratkaisua nimenomaan sieltä tuomioistuimesta

kaikkien näiden kehujen keskellä on kuitenkin tiedostettava myös se että kaikkiin tapauksiin tämäkään malli ei valitettavasti toimi mutta tuo varmasti monen lapsen elämään kaivattua rauhaa ja vakautta

olenkin itse erittäin ilahtunut työ ja elinkeinoministeriön lupauksesta selvittää tarve lain kokonaisuudistukseen vielä kuluvan vuoden aikana

erittäin tärkeää olisi huolehtia perheiden ja eroperheiden riittävistä ennalta ehkäisevistä palveluista ja varhaisen tuen riittävyydestä kuten täällä edustaja mäkisalo ropponenkin omassa puheenvuorossaan jo totesi

edustaja vehkaperä puhui aloituspaikkojen leikkausten epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta mutta haluan vain tuoda ilmi että ongelmia on myös täällä aina pahaksi mainitussa etelässä

tämänhetkisten suunnitelmien mukaan aloituspaikat on kuitenkin suunnattu epäkäytännöllisesti eivätkä ne riitä kattamaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun ammatillisen peruskoulutuksen huutavaa aloituspaikkapulaa

ilman yhteiskuntatakuun toimenpiteiden kohdistamista sinne missä täsmätoimenpiteitä eniten tarvitaan ei yhteiskuntatakuun toteuttamiselle ainakaan ammatillisen koulutuksen osalta ole myöskään täällä uudellamaalla edellytyksiä

arvoisa puhemies

tämä on kuitenkin vaikeaa aikana jolloin uusavuttomuus lisääntyy ja monella nuorella ovat peruselämänhallintataidot täysin hukassa

ensinnäkin on syytä kiittää suomen etyjin valtuuskuntaa aktiivisuudesta ja erityisesti edustaja kanervaa hyvästä erittäin tärkeästäkin työstä näinä vaikeina aikoina yleiskokouksen puheenjohtajana ja tämä työ toivottavasti saa jatkoa

tässä on joka ikisellä peiliin katsomisen paikka ja tähän ei ole yhtä ainoaa ratkaisua

etsivän nuorisotyön avulla moni nuori jolla ei muuta tukiverkkoa elämässä ole on saatu onneksi takaisin yhteiskunnan rattaisiin ja sen rahoitus olisi myöskin saatava vakaalle pohjalle jotta toiminnan suunnittelu ei olisi vuodesta toiseen yhtä epävarmaa

jatkaisin vielä hetken tästä seksuaalisesta häirinnästä koska tutkimusten tulokset kertovat karua kieltä siitä että oppilaat tarvitsevat tietoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja siitä missä kulkevat rajat mitä seksuaalinen häirintä ja väkivalta on ynnä muuta ja toki tätä tietoa tarvitsevat myöskin opettajat

edustaja autto käytti täällä hetki sitten erittäin hyvän puheenvuoron liittyen siihen että alkoholinkulutusta tulisi pystyä ohjaamaan valvomattomista kotioloista yhä enemmän ravintoloihin ja keinotkin tähän olisivat tiedossa mikäli vain tahtoa ja tarmoa halua tähän riittäisi

tämä toivottavasti huomioidaan uutta nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä

edustaja kanerva jo tämän venäjän etyj valtuuskunnan otti esiin ja erityisesti tämän valtuuskunnan osallistumiseen liittyy paljon spekulaatioita

eli ravintoloissa kulutetun alkoholin alv tulisi laskea ravintoloissa nautitun ruuan tasolle ja myöskin happy hour mainonta olisi syytä ottaa takaisin käyttöön jotta ihmisiä saataisiin ohjattua aikaisemmin valvottuihin ravintolaolosuhteisiin

valtuuskunnan johtajahan on venäjän duuman puhemies joka on muutaman muun venäjän valtuuskunnan jäsenen tavoin eun sanktiolistoilla

tähän liittyen olisin kysynyt edustaja kanervalta joko on virallista tietoa jota ääneen julkisesti voi sanoa venäjän etyj valtuuskunnan mahdollisesta poisjäännistä kokouksesta tai vastaavasti

ensi vuonna voimaan astuvat alkoholimainonnan uudet rajoitukset ovat puhuttaneet ja vihastuttaneet ympäri suomea paljon eivätkä suotta

olleet aika lailla hiirenhiljaa

ja miksi

siksi että jos te olisitte saaneet päättää ja teidän esityksenne tuossa kyseisessä äänestyksessä täällä salissa olisi voittanut astuisivat ensi vuonna voimaan vieläkin tiukemmat alkoholimainonnan rajoitukset rajoitukset joilla ajettaisiin entistä ahtaammalle suomalaisia yrityksiä ja yrityksiä jotka nyt jo kamppailevat olemassaolonsa puolesta

toimeentulotukea voi hakea pitkiäkin aikoja jopa vuosia tapaamatta koskaan sosiaalityöntekijää kasvotusten ja tämä ei ymmärrettävästi mitenkään edesauta kiinnittymistä yhteiskuntaan saati aktivoi

miten nämä tulevaisuuden toivot aiotaan huomioida

tuomio vammaiseen tai vanhukseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta ei esimerkiksi estä saamasta työtä vanhus ja vammaishoitotehtävissä ja tämä on itse asiassa hyvin käsittämätöntä

erityisesti kuluneina viikkoina on tullut useampia yhteydenottoja liittyen yksityisessä sairaalassa synnyttämisen mahdollisuuteen ja erityisesti sen puutteeseen suomessa

asia nousee myös aika ajoin julkiseen keskusteluun mutta ainakaan omien tietojeni mukaan asia ei millään tavalla ole etenemässä suomessa tällä hetkellä korjatkaa jos olen väärässä täällä on varmaan enemmän asiaa tuntevia ihmisiä

mutta selkeästi koska asiasta kyselyitä tulee asialle myös tilausta suomessa olisi erityisesti synnytyspelkojen hälventäjänä

doulatoiminnasta voisi olla apua myös hälventämään synnytyspelkoja pitkän matkan synnyttäjille ja yleensäkin raskauden ja synnytyksen rauhoittavana osatekijänä

edellisen puheenvuoron jälkeen on aika vaikea sanoa yhtään mitään mutta yritän koska monessa puheenvuorossa on oltu huolissaan siitä mitä avioliittoinstituutiolle tämän lain myötä tapahtuisi

eikö yhteiskunnan tehtävä nimenomaan ole tukea niitä jotka haluavat sitoutua ja kantaa vastuuta puolisostaan ja kantaa vastuuta perheestään

kuinka monen nuoren perhettä parhaillaan suunnittelevan henkilön kanssa te olette keskustelleet kasvotusten tästä asiasta eli niiden nuorten jotka parhaillaan miettivät perustaisivatko perheen ja jotka kasvattavat tulevat suomalaiset

ja on aika lailla turha valittaa naisten matalammasta palkasta tai olla huolissaan ensisynnyttäjien korkeasta keski iästä jos tätäkin esitystä vastustaa

jatkuvat alkoholiveron korotukset nopea kustannusten nousu ja viron viinaralli ovat vaikuttaneet erityisesti ravintola alaan ja ajaneet useat ravintolat ahtaalle

suunnitelmat ravintoloiden aukioloaikojen lyhennyksistä ja lisäveronkorotuksista vaikeuttaisivat toteutuessaan entisestään ravintola alan tilannetta

edellä on kuultu jo hyviä puheenvuoroja ja haluan itse kiittää loistavasta yhteistyöstä edustajat kärnä karimäki jalonen gästgivars alatalo yrttiaho ja erityisesti edustaja myllykoski joka teki suurimman työn tämän aloitteen eteen

suomessa on jo nyt hyvin yleistä että juodaan humalat omista juomista kotona tai muissa valvomattomissa paikoissa ennen ravintolaan siirtymistä

lasten parissa työskentelee nykyään yhä kasvava määrä vapaaehtoisia joiden mahdollinen rikosrekisteri jää useimmiten täysin pimentoon

arvoisa puhemies

nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa ei pitäisi vaarantaa minkään alan työpaikkoja

on täysin epäloogista että samaan aikaan kun puhumme kotimaisen työllisyyden puolesta tuetaan verotuksellisesti alkoholin matkustajatuontia virosta sekä alkoholin nauttimista valvomattomissa tiloissa kuten kotona

tähän epäkohtaan muun muassa lapsiasiavaltuutettu on kehottanut puuttumaan ja mielestäni olisi erittäin tärkeää että laki rikostaustan selvittämisestä ulotetaan sekä vapaaehtoistyöhön että myöskin yrittäjätoimintaan

maailma ympärillämme on viime vuosina muuttunut erittäin nopeasti ja uhat ovat monimuotoistuneet mikä näkyy myös suomen turvallisuusympäristön heikentymisenä

käsittääkseni ministeri henriksson on näyttänyt varovaisesti vihreää valoa uudistuksille joilla oikeutta rikosrekisterin tarkastamiseen voitaisiin laajentaa nykyisestä

arvoisa puhemies

olemme tilanteessa jossa alkoholin kulutus säilyy ennallaan mutta yhteiskunnan kyky vaikuttaa verotuksen ja rajoitusten avulla alkoholin kulutuksesta aiheutuneisiin haittoihin on tullut tiensä päähän ja vastaava kehitys on nähtävissä naapurimaassamme ruotsissa

kuten on jo mainittu aloitteemme taustalla on siis todellakin halu edistää kotimaista työllisyyttä ja pienpanimoiden toimintamahdollisuuksia

pienpanimot ovat omalla alallaan erittäin tärkeitä työllistäjiä ja tärkeä osa suomalaista lähiruokakulttuuria ja ne tuovat todellakin myöskin lisäarvoa kotimaan matkailuun

voimassa olevan lain mukaan kertausharjoituskutsun on kuitenkin tultava vähintään kolme kuukautta aikaisemmin ja ymmärrettävästi tämä on nykymaailmassa ja olosuhteissa aivan liian pitkä aika

suomessa on syntynyt uusia pienpanimoita ilahduttavasti parin viime vuoden aikana ja uusia panimohankkeita on tälläkin hetkellä vireillä eri puolilla maata ja näitä hankkeita meidän on syytä tukea

näitä ovat muun muassa ravintoloissa nautitun alkoholin arvonlisäveron lasku ruuan arvonlisäveron tasolle yhdistettynä tarkempaan anniskelulain valvontaan

on epäloogista että samaan aikaan kun puhutaan kotimaisen työllisyyden puolesta tuetaan verotuksellisesti viinarallia virosta eli haitat säilyvät mutta kotimaiset työpaikat eivät

ehtona on että kyse on sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen tarkoituksessa järjestetystä harjoituksesta ja että suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve edellyttää tällaisen kertausharjoituksen järjestämistä

meillä ei ole varaa menettää ainuttakaan työpaikkaa ei nyt eikä jatkossa varsinkaan aikansa eläneiden käytäntöjen takia

puolustusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan nopeasti järjestettävät valmiudelliset kertausharjoitukset vastaavat tarvittaessa myös erilaisiin hybridiuhkatilanteisiin

miten turvaamme kotimaiset alan työpaikat ja ravintolat

vapautus voidaan myöntää vain jos se on asevelvollisen perhe tai taloudellisten olojen taikka ammatin tai elinkeinonharjoittamisen takia välttämätön

vapautushakemus ei itsessään vaikuttaisi kertausharjoitusmääräyksen täytäntöönpanoon eli pelkän jätetyn hakemuksen perusteella ei ole oikeutta jäädä pois harjoituksesta

kuten kokoomuksen eduskuntaryhmä totesi eilen ryhmäpuheenvuorossaan ei kehyspäätöksessä kyse ole kuitenkaan vain numeroista vaan ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta tulevia sukupolvia kohtaan

kuten puolustusvaliokunta mietinnössään huomauttaa etenkin nopeaan valmiuden kohottamiseen liittyvät kertausharjoitukset korostavat tarvetta entistä tiiviimpään vuorovaikutteiseen kanssakäymiseen puolustusvoimien ja asevelvollisten kesken

moni nuori on vaarassa tippua yhteiskuntamme rattailta jo aivan elämänsä alkumetreillä

on hyvä ymmärtää että nopeutetussa menettelyssä järjestetyt harjoitukset on tarkoitettu vain erittäin poikkeuksellisiksi menettelyiksi eikä niillä ole tarkoitus korvata tavallisia kertausharjoituksia

puolustusvoimat tarvitsee entistä joustavampia keinoja kyetäkseen vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen ja tämä esitetty muutos on yksi keino turvata puolustuksemme uskottavuus myös tulevaisuudessa

ktpstä heinonen e

yhteiskuntatakuu koskettaa siis ensi vuonna takuun piiriin astuvia nuoria mutta myöskään juuri nyt syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä nuoria ei onneksi unohdeta

jatkossakin kunnilla on oma päätäntävalta siitä minkä suuruisina näitä maksuja tulevat perimään

mutta samaan hengenvetoon on myös sanottava se että kannatan valiokunnankin mietinnön mukaisesti sitä että jatkossa maksujärjestelmän kehittämistä porrasteiseksi tutkittaisiin ja siihen suuntaan mentäisiin

nämä kaikki toimet tulevat todella tarpeeseen ja ovat osoitus siitä että nuorten tilanne otetaan vihdoin tosissaan

koska hallituksen yhteiskuntatakuuseen ei liity velvoitetta vastaanottaa tarjottavaa toimenpidettä on houkutus jäädä passiiviseksi toimeentulotuen vastaanottajaksi vastaisuudessakin joidenkin nuorten kohdalla liian suuri ja tätä ei tule sallia

olen siksi erittäin iloinen siitä että taloudellisesti haastavassa tilanteessa hallitus on löytänyt yhteisymmärryksen siitä ettei meillä yksinkertaisesti ole varaa hukata ainuttakaan nuorta

adoptiolain uudistus ei tule yhtään liian aikaisin sillä kotimaisten adoptioiden määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina ja myös kansainvälisten adoptioiden määrä on ollut selvässä laskussa

hallituksen esitykseen sisältyy useita myönteisiä uudistuksia kuten kotimaisen adoptioprosessin kehittäminen asiaan osallisten oikeusturvan parantaminen sekä aikaisempien vanhempien erityisesti biologisen isän aseman vahvistaminen

suurin ongelma on se että nuoret voivat hakea toimeentulotukea pitkiäkin aikoja tapaamatta koskaan sosiaalityöntekijää kasvotusten eli kukaan ei tiedä keitä nämä nuoret ovat ja mikä heidän todellinen ongelmansa on siitä avuntarpeesta puhumattakaan

kansainväliseen adoptioon tarvitaan nykyisin lupa jonka myöntää niin sanottu adoptiolautakunta

siksi terveet ja työkykyiset nuoret tulisi velvoittaa tarttumaan johonkin nuorisotakuun toimenpiteistä on se sitten työharjoittelua tai koulutusta tai työpajaa

toimeentulotukeen tarttuminen siksi ettei jokin homma yksinkertaisesti kiinnosta ei saa olla edes vaihtoehto nuorille ja nyt se on

paljon keskustelua ja eriäviä näkemyksiä on herättänyt lakiin kirjattavat adoptionhakijan ikää sekä adoptionhakijan ja adoptoitavan ikäeroa koskevat vaatimukset

ikävaatimusten tarkoituksena on ennen kaikkea turvata se että adoptiovanhemmat kykenevät turvaamaan lapselleen riittävän huolenpidon lapsen itsenäistymiseen asti

säännösten soveltamisessa on oltava liikkumavaraa tapausten yksilölliseksi harkitsemiseksi ja lapsen edun varmistamiseksi ja tästä olimme lakivaliokunnassa samaa mieltä